arvoisa puhemies

ministeri viittasi esittelypuheessaan myöskin pyrkimykseen saada seksin oston täyskielto voimaan myös suomessa niin kuin se joissain pohjoismaissa jo on

mutta tätä kysymystä voi pohtia kyllä eettisestä näkökulmasta kun ostaminen ja myyminen ovat kuitenkin saman tapahtuman eri puolia

tämä vaalikausiraportti on tosi hyvin kirjoitettu mutta yhtä täältä uupuu

tai sitten tätä myllyä pyöritetään loputtomiin niin kuin kreikassa on tapahtunut jatketaan aikoja ja muutetaan korkosopimuksia

silloin pitää asettaa kysymys myös niinpäin että jos joku on ihan täysi ikäinen täysivaltainen henkilö ja haluaa myydä seksiä niin mikä on jollain toisella ihmisellä oikeus sitten kieltää se mikä on se peruste mikä on se logiikka

siitä huolimatta täytyy muistaa että pallas yllästunturin alueella on muitakin ongelmia jotka tulee ratkoa riippumatta siitä mitä matkailukeskuksen alueella muuten tapahtuu

edustaja lohelle muistaakseni sanoin puheenvuorossani niin että paikallisten ihmisten oikeudet jäävät valtapelin jalkoihin ja viittasin keskustaan

vieläkin on jäänyt mysteeriksi se miksi muun muassa lappilaiset kansanedustajat perussuomalainen kansanedustaja ja keskustalaiset kansanedustajat tekivät tässä täyskäännöksen viime kauteen nähden kun esimerkiksi näiden molempien direktiivien sisältö on ollut jo kaksi vuotta tiedossa

tiedätte aivan hyvin mitä nuorisotyöttömyys on ja kuinka virta pitkäaikaistyöttömyyteen on koko ajan kasvanut

jos ajatellaan että se on vaarallista tai vahingollista henkilölle niin kyllähän me kuitenkin sitten tietyn ikärajan jälkeen hyväksymme paljonkin semmoisia asioita jotka ovat kiistämättä vaarallisia ja vahingollisia ihmisille eikä niissä ole täyskieltoa

vaikka se muodollisesti käytetään eduskunnassa jos evmää aletaan pääomittamaan niin ei löydy suomesta sellaista poliittista tahtoa ja voimaa että kun muut maat lähtevät pääomittamaan lisää seuraavan kriisin yhteydessä niin suomi sanoisi että me emme

kyllä voitaisiin ottaa aivan hyvin käyttöön nuorten osalta vastaava malli mikä koski kaikkia työttömiä aikaisemmin elikkä jos tietyn mittaisen työttömyyden jälkeen sitä ensimmäistä työpaikkaa ei muuten löydy niin julkisen vallan valtion ja kuntien sekä yksityisen sektorin yhteistoimin taattaisiin nuorille se ensimmäinen aito oikea työsuhteinen työpaikka

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava larhan lähetekeskustelua varten esitellään lähde mukaan

kun viitattiin sitten ihmiskauppaan niin minä omasta mielestäni ensimmäisessä puheenvuorossani sanoin aika lailla selvästi että ne henkilöt jotka ovat syyllistyneet ihmiskauppaan tai vastaaviin törkeyksiin pitääkin tuomita ja heidän kohdallaan voi olla rangaistusasteikko vieläkin kovempi mutta sitten pitäisi aina olla sillä tapaa kunnianhimoinen että luo semmoista lainsäädäntöä joka toimii eikä vie sitten pahimmassa tapauksessa huonompaan tilanteeseen niin kuin voi olettaa että esimerkiksi seksin oston täyskielto voisi tehdä

arvoisa puhemies

hakkuut painottuvat epätasaisesti valtiontalous on mitä se on

huolettomuutta työllisyyden suhteen kuvastaa se että valtion talousarviossa työllisyysmäärärahat ovat budjettiesityksessä pienemmät kuin tämän vuoden budjetissa

olen ihan varma siitä että taloudellisia vaateita tullaan kiristämään jolloinka se tarkoittaa hakkuitten kohdentumista niin että ne eivät ole myöskään ekologisesti ja alueellisesti kestäviä ja sitten se tarkoittaa myöskin lisääntyvää maan myyntiä

viime viikolla lisätalousarvion käsittelyn yhteydessä äänestimme juuri tästä asiasta mutta hallituspuolueet vihreät mukaan lukien äänestivät lisämäärärahaa vastaan

niin on parannettu mutta vain osin ja mikä kyllä sopii tämän porvarihallituksen ja myöskin vihreitten porvareitten yleiseen linjaan kaikkein kurjimmassa asemassa olevat jäivät aivan oman onnensa nojaan

karhuvaara varmaan tunnustaa sen palveluyrittäjänä tai entisenä palveluyrittäjänä että arvonlisäveron korottaminen on nimenomaan työn verottamista ja se vaikeuttaa nimenomaan näiden yrittäjien asemaa

vaikka hallituksen esityksessä on laskettu määrärahatarpeet investointeihin ja vuosittaisiin kuluihin mitään varmuutta siitä että rahat löytyvät ei ole

mutta ministerille sitten hyvin konkreettinen kysymys siitä ehkä kipeimmästä ja akuuteimmasta ongelmasta vähemmistövaltuutettu lapsiasiainvaltuutettu euroopan neuvoston ministerikomitea ovat kaikki huomauttaneet suomen valtiota siitä

ja sitten tämä alueellinen näkökulma

te sanoitte ministeri että olette nimittänyt entisen alue ja kuntaministeri hannes mannisen selvitysmieheksi lappiin ja manninen on kiistämättä monella tapaa ammattimies

silloinhan meillä otettiin porvarihallituksen toimesta avoin pankkitukipiikki ja jälki oli niin hirveää että se näkyy vieläkin esimerkiksi suomalaisessa yritysrakenteessa

katajalle

mutta eikö se kerro juuri siitä että tämä koulutuskaaos koulutusleikkaukset ovat juuri syy siihen eripuraan mitä tuolla alueella nousee alueitten ja koulutusorganisaatioitten välillä kun ei ole mitään varmuutta tulevaisuudesta

arvoisa puhemies

silloin tapettiin tuhansia tuhansia kannattavia yrityksiä koska jo pienetkin hallittavissa olevat riskit siivottiin tähän pankkitukipiikkiin ja totta kai pankit tekivät sen kun heidän annettiin tehdä se

ja nyt on uhkana että toimivia koulutusjärjestelmiä romutetaan ja luottamus alueilla toisiinsa ja myöskin valtiovaltaan on kadonnut

mutta meillä on kyllä samaan aikaan nyt kun tästä mallista puhutaan käytössä eurooppalainen pankkitukipiikki joka on mittakaavaltaan aivan jotain muuta

aikoinaan kun rovaniemelle oltiin hankkimassa oikeustieteellistä tiedekuntaa ja asia esiteltiin presidentti kekkoselle niin hänelle sanottiin että kaikki juristit ovat suomessa sitä mieltä että niin ei pidä tehdä ja kekkonen sanoi että hän tietää ainakin yhden juristin joka on eri mieltä ja se riitti

elikkä arvonlisäveron haitta pienituloisille ihmisille jää pysyväksi mutta kompensaatio poistuu silloin ensi vuoden aikana

ja jos ministeri urpilainen tarkoitti tätä ja tuo on hallituksen linjaus niin se ei tiedä kyllä hyvää tämän maan tulonsiirtojen varassa eläville ihmisille eläkeläisille työttömille ja toimeentulotuen varassa eläville kansalaisille

jos pankkiveromalliin hieman kyyninen suhtautuminen sekä volyymin että sen vaikutuksen suhteen mutta se on ilman muuta askel oikeaan suuntaan ja vasemmalla laidalla on pitkään puhuttu tästä että ainakin päänavaus pitää saada tehtyä

arvoisa puhemies

jos me käymme läpi nyt euroopan unionin lähiajan tavoiteasetteluja ja suuntaviivoja niin on syytä huomata että nämä isot linjat ovat aina jatkumoita ja vaikka sanottiin ettei pitäisi tuijottaa taaksekäsin niin on syytä käydä läpi mitenkä nämä eu asiat on suomessa myös täällä eduskunnassa vyörytetty

mutta jos ja kun on todennäköisesti näin että eurooppalainen malli tulee niin silloinhan kansallinen malli väistyy

aiemmassa keskustelussa oltiin erityisen tuohtuneita siitä että henkilöt ovat laittomasti maassa mutta jos ajatellaan vaikka pieniä lapsia tai ihmiskaupan uhreja niin aika harvoin he itse tekevät tietoisen päätöksen siitä että he lähtevät johonkin maahan tulevat tai lähtevät

sitten meille on tullut talouskurisopimus ja valtion talousarvion ennakkotarkistus brysselissä ja pankkiunioni

se korotus on täysimääräinen mutta silloin se tarkoittaa sitä että jos se siihen jää niin silloin ensi vuoden aikana ei tule enää pienituloisille sitä hyvitystä vaan kyse on täysimääräisestä mutta normaali indeksikorotuksesta

tällä esityksellä työ ja elinkeinokeskusten johtajille annetaan toimialueellaan merkittävä valta järjestellä nämä palvelut

sen lisäksi eulla on yhteinen presidentti ja ulkoministeri niin että kyllähän tällä liittovaltiotiellä on edetty aika lailla pitkälle

mutta kun edustaja pekkarinen aloitti tuon puheenvuoronsa yleisellä huolella työttömyyden kokonaistasosta ja edustaja sinnemäki on aiemmin kiinnittänyt aivan oikein huomiota siihen että nuorisotakuu nuorten yhteiskuntatakuu ei tule toteutumaan niin olen varma että he ovat ihan aidosti huolissaan näistä asioista

kyllä minusta oleellinen kysymys on se kuka hallinnoi ja omistaa meidän kaikkien yhteistä maa metsä ja vesiomaisuutta myöskin tulevina aikoina

kaikissa tapauksissa hoitohenkilökunta tekee päätöksen hoidon antamisesta ja se ei ole jatkossakaan jos tämä hallituksen esitys toteutuu mikään automaatti muun kuin kiireellisen hoidon suhteen jota annetaan nytkin

se on periaatteessa tietysti oikein ja hyvä mutta kun tiedämme että määrärahat ovat erittäin niukat ja tuottavuusohjelma sitoo tavattomasti käsiä se johtaa siihen että palveluja heikennetään maakunnissa nimenomaan keskittämällä niitä vain muutamaan keskuspaikkaan

olisin kysynyt myöskin siitä liittyykö pääjohtaja jyrki kankaan ero nimenomaan siihen kun hän on yhdessä henkilöstön kanssa vastustanut metsähallituksen metsätaloustoiminnon yhtiöittämistä ja tehnyt sen hyvin tiukasti asiaperustein

ja kun tuossa ministeri ihalainen kävi sanomassa että rahaa jää käyttämättä vuosi vuoden jälkeen niin eihän se nyt tässä tilanteessa mikään selitys ole

tätä yhtiöittämistähän on perusteltu sillä että euroopan komission destia päätös siihen velvoittaisi mutta kun euroopan komissio on itse antamassaan vastauksessa kirjalliseen kysymykseen todennut että destia päätöksestä ei seuraa mitään yleistä yhtiöittämisvelvoitetta niin kyllä minusta on äärimmäisen kova pommi että suomen metsätalouden tärkein johtaja eroaa samana päivänä kun metsäpoliittinen selonteko annetaan ja metsähallitus laki on valmistelussa

silloin pitää tunnustaa että tämän tien päässä on liittovaltio

tämä on sellaista kehitystä jota noilla seutukunnilla joita vielä nykyisin on melko runsaasti pidetään todella huolestuttavana

muistuttelen myöskin siitä että kun vuosittain on käynyt ilmi että esimerkiksi valtion alijäämäarvio on heittänyt kahdesta kolmeen miljardiin euroon niin ne jotka nyt kauhistelevat näitä kustannuksia eivät silloin ole kyllä käyttäneet kovinkaan monta puheenvuoroa

tältä osin onkin vedottava siihen että ministeriössä lähdettäisiin toisesta näkökulmasta eli palvelunäkökulmasta eikä keskittämisnäkökulmasta

kyllä minusta edustaja virtanen kertoi hyvinkin konkreettisen käyvän esimerkin siitä että jos ei anneta ajoissa hoitoa kuinka se ei kiireellinen hoito muuttuu hyvin äkkiä kiireelliseksi ja äärimmäisen kalliiksi hoidoksi

mutta tämä esitys antaa mahdollisuuden ja johtaa valitettavasti näitten reunaehtojen eli määrärahojen ja tuottavuusohjelman kautta siihen että palvelut heikkenevät ja erityisesti niillä alueilla missä työttömyys on suurin ja palvelujen tarve tässä mielessä niin työllisyysnäkökulmasta kuin yrittäjyydenkin kannalta ja myös maaseutuelinkeinojen kannalta suurin

ihmettelen sitä että tämän himasen raportin saama maksimaalinen julkisuus on semmoinen asia että siitä tehdään itseisarvo ja sillä pyhitetään kaikki

ikävää on kun miettii sitä kiihkoa mikä tämän asian ympärillä on

arvoisa puhemies

ihmisoikeusselonteon valmistelun aikana kuultiin kansalaisia sekä kansallisesta että kansainvälisestä ihmisoikeustilanteesta

kyllähän tutkija itsekin sai epäsovinnaisella käytöksellään maksimaalista julkisuutta mutta ei varmasti ollut oman tutkimustyönsä kannalta iloinen siitä

en ihmettele sitä että kansainvälisen ihmisoikeustilanteen arvioitiin heikentyneen liki puolessa vastauksista

mutta samalla lailla ihmettelen sitä että puhutaan kyllä tulevaisuudesta mutta samalla hetkellä voi kysyä onko suomi asemoinut itsensä oikein ymmärrämmekö me missä tilanteessa me olemme jos ajatellaan taloutta politiikkaa ja vaikka maantiedettä

onhan suomen eduskunta ja maan hallitus ollut vaikeuttamassa kansainvälistä tilannetta taloudellisten sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumisen suhteen

esimerkiksi eurokriisin aikana annetun taloudellisen tuen ehtona on ollut paitsi pankkien pelastaminen muun muassa niiden saksalaisten pankkien pelastaminen myös kohdemaan köyhien kurittaminen raskaimman jälkeen

minä puhun nyt vasemmistosta oppositiossa ja sen takia minä en ole kyllä hyväksymässäkään tätä esitystä ja haluan tarkentaa sen kun puhutaan näistä suoja ajoista

siinä on ollut pitkiä hyvän kehityksen kausia ja on hyvä että ministeri vapaavuori mainitsi puheessaan sen että venäjän läheisyydestä on meillä paljon annettavaa

näin on tapahtunut kreikassa portugalissa espanjassa ja sieltä on nuoret pakotettu liikkeelle ja muun muassa saksalaisille halpatyömarkkinoille

selonteossa mainitaan se että eun ja venäjän tulevaisuuden kehitys on meille äärimmäisen tärkeä mutta kyllä minä väitän että aivan liian monella suomalaisella päättäjällä ja muillakin henkilöillä on eräänlainen asennelukko suhteessa itään ja siihen mitä meillä olisi saatavaa sieltä ajatellaanpa vaikka laivanrakennusta matkailua energiayhteistyötä ja vaikka kulttuurivaihtoa

tämäntyyppinen avun antaminen ei ole kyllä niitä kunniakkaimpia lukuja suomalaisen vasemmiston historiassa kun vasemmalla laidalla pitäisi jonkinlaisessa arvossa olla myöskin sen kansainvälisen solidaarisuuden ja oikeudenmukaisuuden

eikä se toimi niissä tilanteissa kun puolustusvoimat tekee rakenteellisia ratkaisuja lakkauttaa varuskuntia varikoita silloinkaan tämä suojalauseke ei toimi

ja kyse on hyvin paljon iäkkäistä naisista joista monen on sen jälkeen kun he saavat kenkää aivan mahdotonta löytää uutta työpaikkaa

niitä ovat muun muassa yhdenvertaisuus oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sananvapaus yhdistymisvapaus sivistykselliset oikeudet oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin oikeus työhön ja elinkeinovapaus sekä oikeus sosiaaliturvaan

tässäkin talossa perusoikeuksien toteutumisen valvonta kuuluu tai ainakin sen pitäisi kuulua kaikille kansanedustajille eikä vain perustuslakivaliokunnan jäsenille siksi monta kertaa lainvalmistelussa on koeteltu kepillä jäätä milloin minkäkin oikeuden suhteen

arvoisa puhemies

ministeri haavisto sivuutti kyllä täysin sen mitä tarkoittaa se kun rautaruukissa päätäntävalta ja pääkonttori siirtyvät ruotsiin

aikoinaan jopa eläkeperusteita katsottiin voitavan leikata takautuvasti

ruotsissa ikävä kyllä on kansallinen etu niin valtion kuin myöskin yksityisten osakkeenomistajien toimesta katsottu paljon paremmin kuin suomessa

ei tästä nyt kauhean pitkä aika ole kun joulukuussa tehtiin päätös siitä että esimerkiksi hyvin merkittävä osa sähköverkoista myydään pois jolloinka siitä tulee ulkomaisille osakkeenomistajille ja sijoittajille pomminvarma bisnes

sananvapauteen kuuluu erottamattomana osana asiakirjajulkisuus

eduskunta rikkoi omaa työjärjestystään kun asiakirjat olivat saatavilla vain englanniksi eduskunnan työjärjestyksen nimeämien työkielten suomen ja ruotsin sijaan

tämä solidium on perustettu sen takia että tällä talolla ei ole enää siinä tilanteessa sananvaltaa kun te haluatte myydä ja ei mene kauan minä sanon tämän ennustuksen kun sieltä myydään merkittäviä omistuksia ja sen takia kun teidän talouspolitiikkanne on epäonnistunut

arvoisa puhemies

ukkola tuossa paljasti entisestä elämästään sen pimeän puolen ja kertoi julkisesti täällä että hänhän on ollut varsinainen työmarkkinahäirikkö ja nyt hän on sitten täällä paheksumassa niitä työntekijöitä jotka käyttävät laillisia oikeuksia

arvoisa puhemies

olivatko perusoikeudet alisteisia poliittiselle tarkoituksenmukaisuusharkinnalle myös siinä puolueessa joka kielikysymyksiä ja tasa arvokysymyksiä tavallisesti pitää vahvasti esillä